ei tätä mitenkään jarruteta eikä mitään se on eduskunnan päätös ja se on aika loogista että sitä kunnioitetaan niin kuin kaikkea siihen liittyvää myös näitä liitännäislakeja

niiden tietojen mukaan mitä minulla on kun se laki itse asiassa hyväksyttiin edellisen eduskunnan aikana tuli aika tiukka aikataulu omn puolella valmistella näitä

siellä on tehty ne työt mitä siellä on tehtävissä

arvoisa rouva puhemies

edeltäjäni edustaja henriksson kysyi tuomioistuinmaksuista ja siitä miksi ei ole sitä rahaa saatu tänne omn puolelle

viimeksi sosiaalisessa mediassa en ottanut sitä vihapuheena älkää ymmärtäkö väärin minua syytettiin astrid thorsiksi ja se johtui siitä että puhun niin paljon sen puolesta että työllistyminen on parasta kotouttamista

se olisi ollut todellakin perusteltua

arvoisa herra puhemies

alueellinen kilpailukyky on tulosta innovatiivisesta ja kannattavasta yritystoiminnasta joka luo työpaikkoja ja nostaa bruttokansantuotetta

arvoisa herra puhemies

toki asia on ollut useaankin kertaan esillä ja tiedän sen lautamiesjärjestelmän hyvät ja ehkä huonot puolet mutta ei ainakaan nyt lähiaikoina olla tekemässä siitä mitään linjauksia

suomeen tehdyt teollisuuden investoinnit ovat noin kolmasosa ruotsin vastaavista

aivan oikein ketään ei saa syrjiä eikä myöskään suosia poliittisen suuntauksen vuoksi mutta virkanimitys ei saa olla mikään palkintovirka puolueen hyväksi tehdystä työstä

alueet joilla on jo olemassa olevaa elinvoimaista yritystoimintaa saavat enemmän investointeja ja uusia yrityksiä alueelleen kuin taantuvat alueet

sen takia että ihmiset niillä alueilla kokevat että tietyt päätökset ovat kohdelleet heitä epäoikeudenmukaisesti ja sitten niitä päätöksiä on aina perusteltu mielenkiintoisilla syillä

mutta sinä aikana kun nämä ihmiset odottavat sitä lupaa onhan se nyt paljon järkevämpää että he tekisivät jotain hyödyllistä työtä kuin potkisivat jalkapalloa vaikka jalkapallo on erittäin hieno laji

muun muassa näistä lähtökohdista on käynnissä selvitys niin sanottu ello hanke superterminaalista mahdol lisuuksista pohjoismaiseksi logistiikkaratkaisuksi jossa eri logistiikan toimijat myös kilpailijat toimivat yhdessä toistensa välittömässä läheisyydessä

tästä kunnallisesta viranhaltijapuolesta tämän lakiesityksen osalta ihan lyhyesti kaupunginjohtajasta

juuri olen käynnistyttänyt tämmöisen selvityksen siis selvityksen en ole päättänyt siitä voisiko näitä summaarisia asioita keskittää käräjäoikeuksiin ehkä viiteen käräjäoikeuteen

vaikkei kaupunginjohtaja suoraan tunnustaisi mitään poliittista väriä niin varsin usein hänellä sellainen kuitenkin on ja tämä väri ei saa vaikuttaa hänen työhönsä eikä asennoitumiseensa eri poliittisiin ryhmiin eli hänen tulee säilyttää se objektiivinen asenne kaikkia kohtaan

sillä lakkautettiin kolme kirjastoa ja reuna alueelta

tämmöiset päätökset saavat ihmiset kokemaan että heitä ei kuulla

olen huomannut että minun pöydällenikin tulee näitä anomuksia

minä en vastusta tätä lakialoitetta sinällään vaan olen huolissani siitä että ihmisten vaikutusmahdollisuudet ihan oikeasti toteutuisivat

siinä mielessä otan kyllä vakavaan pohdintaan pitäisikö tälle asialle oikeasti tehdä jotakin koska kyllä pitää olla pokkaa sanoa omalla naamallaan ja nimellään jos on jotain mieltä

vaikka oppositio ja hallitus aina aika ajoin ottavat täällä kovastikin yhteen ja olemme eri mieltä asioista niin tässä kyseisessä lakialoitteessa jonka itsekin olen allekirjoittanut en voi olla mitään muuta kuin samaa mieltä tämän ryhmäkanneoikeuden tarpeellisuudesta ja toivotan tälle laki aloitteelle menestystä

me olemme niin uudessa tilanteessa että meillä on toki niitä vanhoja keinoja mutta me tarvitsemme aikamoisen pussillisen uusia aivan uutta ajattelua

olen itse tehnyt kirjallisen kysymyksen ryhmäkanteesta liittyen vakuutus ja potilasvahinkoasioihin ja saanut siitä vastauksen oikeusministeri henrikssonilta että hän ei katso sitä mahdolliseksi

eilen tulin luxemburgista missä oli työ ja sosiaaliministereitten kokous

tämä oli isoimpana keskusteluna siellä lounaalla niin että meillä meinasi mennä vähän yliajalle tämä asia

vaikka täällä on vain kahden perussuomalaisten kansanedustajan nimi eli allekirjoittaneen ja edustaja mölsän nimi niin uskon että meidän ryhmästä tälle aloitteelle ja tälle ajatukselle löytyy enemmänkin tukea vaikkei täällä nimiä ole tämän enempää

jos ajatellaan nyt näitten ihmisten mahdollisuutta saada oikeusapua sinne yksityisten oikeusavustajien palkkioihin kulukorvauksiin tämmöisiin niin tarvitaan lisäresursseja

tarvitaan lisäresursseja hallinto oikeuteen

olen valmis ihan ennakkoluulottomasti viemään sitäkin ajattelua eteenpäin että voisiko näitä käsittelyjä sitten viedä jonnekin muualle kuin helsingin hallinto oikeuden puolelle

yksi ratkaisumalli mikä tähän nyt on sitten keksitty on tämmöinen moniosaaminen missä myynnin alan tutkinto ja turvallisuusalan tutkinto ikään kuin yhdistetään

olen aika varovainen ollut siinä mitä sanon julkisuuteen ennen kuin siitä on puhuttu hallituksen sisällä koska olen huomannut semmoisen jännän seikan että kun ministeri sanoo jotain niin se on yhtäkkiä totuus ja näin on päätetty ja näin ei ole päätetty

tästä olisin ministeriltä kysynyt että onko kaikunut ministeriöön saakka kokemuksia tämmöisestä järjestelystä jossa vartija tekee myös myynnin alan työtä

näin lopuksi tällaisella ammattikoulumatematiikalla voisi kuvitella että kun yksi ihminen tekee useampien ihmisten työtehtäviä niin ei se ainakaan työntekijöiden tarvetta lisää

tämäkin keskustelu on osoittanut sen että myös oppositiosta on ymmärretty se että tämä ei ole nyt yksin hallituksen asia eikä tämä ole yksin opposition tämä on molempien asia muuten tästä ei selvitä

arvoisa herra puhemies

kun jokainen tietää että suomi on aivan täydellisen riippuvainen siitä energiasta mikä venäjältä tulee niin jos tämä tilanne jatkuu ja pakotteet kovenevat millä tavalla suomen hallitus on valmistautunut siihen että me olemme energiaomavaraisempi jatkossa

täällä on puhuttu tärkeistä isoista megaluokan asioista kuntauudistuksesta ja puolustusvoimauudistuksesta mutta ainoastaan edustaja lapintie toi esille minusta äärimmäisen ison asian eli harmaan talouden ongelman

arvoisa herra puhemies

ottakaa hihasta kiinni ja kyselkää sitten tarkemmin nämä hommat

tein tämmöisen valinnan että ainoa missä joustan ruotsin kieleen päin on se että haluan pitää oman sukunimeni se on lindström ei lehmusvirta

minä tässä opettelen olemaan oikeusministeri ja minua saa ottaa hihasta kiinni toivottavasti tämä tästä lähtee menemään

hallitus onkin siihen puuttunut hallituksen suunnasta tulee lakiesityksiä mutta minä peräänkuuluttaisin sitä että eikö tämä koko harmaan talouden ongelma voitaisi ottaa semmoiseksi ykkösasiaksi yhteiseksi asiaksi koska kyllä perussuomalaiset lähtevät tässä yhteistyöhön

kiitoksia hyvästä keskustelusta

toinen asia on sitten kun täällä nyt sitten huudetaan milloin työllisyyden milloin ilmaston puolesta että itse asiassa pitäisi miettiä niin kuin laajemmin kokonaisetua sitä mikä on tämän kansakunnan kokonaisetu

talous työllisyys ympäristö ilmasto omavaraisuus kotimaisuus turvallisuus hinta kuluttajalle ja huoltovarmuus

edustaja marin totesi että pontevuutta lisää ja edustaja nurminen kysyi onko reilua ja sitten hän luetteli nämä epäkohdat

ei tietenkään ole reilua ja sen takiahan tämä kansalaisaloite käsittääkseni on täällä koska on koettu että ei ole reilua

ja kun vastasin tuossa äsken koetin olla ponteva mutta koetan olla vielä pontevampi että me tarvitsemme reilut pelisäännöt niin ehkä tämä nyt sitten vastaa tähän kysymykseen

arvoisa herra puhemies

se on hieno asia koska se on itsellänikin sydäntä lähellä

olen kysynyt ministeri risikolta vuosi sitten yhtä keinoa käytettäväksi harmaan talouden torjuntaan ja se on tämmöinen kuin avin aluehallintoviraston ulkomaalaistarkastajien siirto krpn alaisuuteen ja minimissään sakotusoikeuden antaminen heille

te puhuitte täällä äskeisessä puheenvuorossanne että valtion tehtävä on luoda suotuisat toimintaedellytykset yrityksille ja tietenkin teollisuudelle

onko tämmöistä harkittu

ei niin

ministeri vastasi vuosi sitten että ei ole ilmaantunut tarvetta

pitää ottaa huomioon sekä se työnantajapuoli että työntekijäpuoli molemmat

tosiaankin ymmärtääkseni me keskustelemme nyt siis tästä hallituksen viimeisestä suuresta päätösesityksestä ja sen jälkeen on niin kuin kaikki taputeltu ja homma on kunnossa

mitä olen itse käynyt yrityksissä ja työnantajien pakeilla juttusilla niin puuttuu pitkäjänteisyys jotta eri aloilla olevat toimijat voisivat luottaa johdonmukaisuuteen ja ennakoitavuuteen

nämä kaikki pitää ottaa huomioon nyt kun tätä aletaan valmistelemaan ja rakentaa semmoinen kokonaisuus joka paitsi vastaa tähän alkuperäiseen ideaan miksi tähän on puututtu myös ei samalla estä työllistymistä tuodaan semmoiset pelisäännöt

hallituksen toimintaa pitää tarkastella hallituksen omien tavoitteiden pohjalta ja niihin peilaten